mennään käsi kädessä parempaan alkoholikulttuuriin annetaan mahdollisuus paremmalle käyttäytymiselle ja toiminnalle mikä tarkoittaa sitä että meidän alkutuotanto yritykset työntekijät jotka saavat palkan siitä voisivat toimia tässä meidän omassa kehyksessämme niin että se on meille kaikille hyväksi

mikäli metsästäjiä ei ole riittävästi joku huolehtii siitä hirvikannasta joka sille alueelle kuuluu hirvivahinkojen ehkäisemiseksi ja

keskustelu on päättynyt ja asia laitetaan talous oli

minä olen ihan varma siitä että nauttimalla hyvässä seurassa on parempi viihtyä sillä työpaikoilla tänä päivänä tämä kulttuuri on kohtalokasta

pöydällepanoa varten esitellään kaderistyksen kahdeksasosia voi myös eusta erota niitä pannaan pöydälle kahdeskymmeneskolmas ensimmäistä kaksituhattaviisitoista pidettävä täysissä maksettaneen

se on varmasti liian kallis lasku siitä että me tuolla alueella emme pystyisi hoitamaan sitä riistanhoitoyhdistysten kautta

eduskunnan seuraava täysistun perjantaina kahdeskymmeneskolmas ensimmäistä kaksituhattaviisitoista kello kolmetoista

puoli neljään aamuyöstä auki olevat ravintolat eivät tue kyllä työn tehokkuutta ja se on aivan fakta asia että kun yrittäjää ahdistetaan pienemmällä myynnillä niin hänen on pakko lisätä sitä aukioloaikaa

jokainen juotu litra on aivan murheellista kun siitä tulee liikakäyttöä

se yksi lukko mitä tässä ei ole mainittu on se yhdistyksen jäsenyys jota ei tälläkään maa ja metsätalousvaliokunnan näkemyksellä ja kannalla ratkaista

edustaja satonen varmasti oikein siteerasi ja on tulkinnut omalla tavallaan mitä euroopassa tapahtuu

ja erityisesti rouva puhemiehelle kiitos siitä että yhdistitte nämä kaksi asiaa jotka olivat prosentuaalisesti erilaisia mutta kuitenkin samanlaisia

nyt kuitenkin haluan muistuttaa siitä että meillä yhteistoimintamenettelyyn monesti liittyy myös laki liikkeen luovutuksesta ja sen implementointi euroopan direktiivistä on jätetty tekemättä suomessa se on siirretty työmarkkinaosapuolille ja sitä kautta siellä on erityisen suuri heikkous

meidän ongelmamme rupeaa kytkeytymään myös sille puolelle että jos ihmiset puoli neljältä lähtevät ravintolasta ja tulevat työpaikalle niin voin aivan varmasti sanoa että ei ole työkuntoinen tai sitten on todella hieno ja maltillinen alkoholinkäyttäjä

keskustelu päättyi

se edellyttää seuran luvan metsästää heidän metsästysoikeusmaillaan ja tämä jää niin kuin vähän ontumaan tässä

mutta meidän pitää kääntää tämä koko kehikko aivan toiselle uralle että meillä viihdytään ravintoloissa että meillä tullaan ravintolaan nauttimaan se ruoka ja sen kanssa se viini ja jos joku haluaa jonkun väkevän niin sitten ottaa

valiokunnankin näkemyksessä meidän olisi ehkä pitänyt huomioida paremmin tämä ketju että kuinka se tulee ja kellä se oikeus sitä kautta sitten on tulisiko se oikeutus jo riistanhoitoyhdistyksen kautta jos sinne kerran haluaa metsästysoikeutta

arvoisa rouva puhemies

vetoomuksenomaisena edelleen haluaisin että valiokuntakäsittelyä voisi vaikka puhemiesneuvosto seuraavassa kokouksessaan pohtia

mutta ei se että me rupeamme suitsimaan ja paapomaan tällä järjestelmällä niin että me rupeamme aukioloaikoja säätämään tai sitä missä saa keskiolutta ostaa mihinkin kellonaikaan tule toimimaan

joka tapauksessa on harmillista että tähän ei löydetty semmoista yksituumaisuutta millä olisi pystytty tämä hirvikannan hoito takaamaan niin että se ei loppulaskussa ole sitten yhteiskunnan hoidettavana

pitäisikö tätä nyt tässä kohtaa jo avata että voitaisiin nähdä että tällä on suurempi ulottuvuus kuin vain sosiaali ja terveysvaliokunnan osalta

arvoisa herra puhemies

nyt pitää rohkeasti ottaa se askel että me annamme ravintoloille mahdollisuuden tuottaa hyviä palveluja nautinnollisesti ihmisille jotta he voivat tulla sinne ajoissa mennä ajoissa nukkumaan lähteä aamulla virkeinä töihin eikä tarvitse puoli neljän aikaan ensin jonottaa puoli tuntia taksia olla viideltä kotona kun sitten kello soi puoli kuudelta aamuvuoroon

vetoankin että jos tässä salissa istuu joku vielä tällä hetkellä niin voisi tavallaan tukea tätä minun näkemystäni että tätä voitaisiin näitä kahta ja varsinkin tätä omaa lakialoitettani pohtia myös muualla kuin vain sosiaali ja terveysvaliokunnassa

toivottavaa on että kun huomenna äänestetään niin jokainen kantansa valitsee ja täytyy sanoa että itselleni tässä kun tämän pohjoisen metsästysoikeuden pandoran lipas on pystytty nyt vakuuttamaan on valiokunnan yksimielisen esityksen takana helppo seistä vaikka hallitus heiluisi

se on heikkous mikä tulisi tässäkin lainvalmistelun yhteydessä ottaa esille ja toivotaan että kun ehkä tänään taikka huomenna valmistuva kirjallinen kysymys asianomaiselle ministerille siitä lähtee liikkeelle niin tämä rikkomus minkä suomen valtio on sinällään eu direktiivin implementoimatta jättämisen ja yhteensovittamisen osalta tehnyt tulee korjatuksi

meillä eu tuotemerkki joka on hirvittävän byrokraattinen jota on vaikea hakea ja sanotaanko näin että viljelijät eivät lähde seudullisestikaan kovin hanakasti tätä tuotemerkkiä hakemaan

yhdyn vähän samoihin näkemyksiin kuin edustajat hoskonen ja hongisto jotka toivat huolensa siitä että haja asutusalueiden resurssit ovat koko ajan pienentyneet ja edellisessä puheenvuorossa eestilä kuvasi sitä mitä tarkoittaa se kun resurssit eivät ole paikalla

arvoisa rouva puhemies

nyt meidän pitää uskaltaa ottaa alkoholipolitiikassa ennakkoluuloton askel ja toteuttaa edustaja pelkosen näkemyksen mukainen lakialoite

eusta saataisiin tuotemerkin varjolla olevalle tuotteelle markkinointitukea

se olisi yksi lähtökohta mutta alkuperämerkinnän osalta suomen pitää olla aggressiivisempi tuoda eussa näkemyksiä jolloin näillä kahdella toimenpiteellä meidän ulkomaankaupan osuus voi kasvaa ja siellä on kuitenkin aivan varmasti se kannattavuuden ydin

siinä mielessä tämä on houkutteleva vaihtoehto ammattirikollisille erityisesti huumekaupalle ja niitten keskittymisiä on niillä alueilla joilla on risteävää kaupunkiliikennettä

kaivosteollisuus on se joka tässä maassa pysyy mutta olisin kysynyt ministeri häkämieheltä kuinka oleellisena ja mahdollisuuksien rajoissa näette sen että se satsattu raha luoville aloille mitä nyt on tässä voisi mahdollistaa sen erittäin potentiaalisen kehityksen ja nopean valtavan kasvun mitä on ohjelmistorakenteissa mitä meillä tehdään tietotekniikan digitaalisen maailman ympäristössä

nyt kun kaikki ovat kehuneet tässä niin nyt täytyy sanoa että olenkin pettynyt kun ministeri orpo johonka täysin luotin ei vielä ole koko maailmaa ratkaissut ja rikollisuutta saanut laskuun mutta uskon kyllä hänen toimintakykyynsä

harmittelen että vedin oman pienpanimo jälleenmyyntioikeus lakialoitteen pois tästä keskustelusta kun luulin että tuo edellinen venyy niin pitkään että myöhästyisin muuten tapaamisesta

kuinka tämä budjetti nyt toteuttaa ja mahdollistaa sen kaiken kyvykkyyden mitä meillä tässä maassa on mikä kuitenkin on mahdollista pitää tässä maassa

olen erittäin mielissäni tästä perusteellisesta ja hyvästä aloitteesta minkä edustaja kaikkonen on tehnyt ja toivon todellakin alkoholilain kokonaisuudistusta tehtäessä että tähän suhtauduttaisiin kaikella vakavuudella

erityisen positiivisesti suhtaudun siihen mitä edustaja hongisto on tässä esille tuonut mutta täytyy kyllä muistaa se että kyllä laki muuttuu aina tilanteen mukaan

voidaanko pora kolmosen loppuvaiheessa tätä hanketta tarkastella kriittisesti millä alueilla lakkautetaan nyt tässä muuttuneessa turvallisuustilanteessa

olisin toki toivonut että puhemiesneuvosto olisi laittanut tämän myös talousvaliokuntaan ja miksei koska tässä on poliisi keskeisessä roolissa yhtenä toimijana mihin kaikkonen vahvasti viittaa omassa lakialoitteessaan että paikallinen järjestäjä ja poliisi yhdessä voivat sen harkinnan tehdä tätä olisi ollut hyvä myös hallintovaliokunnassa käsitellä

ja edustaja eerolalle voisin sanoa sivuhuudoista huolimatta että ei jopa edes läänikohtaisia

kyllä meille on todella tärkeää se että meillä puolustusvoimien hallussa on sellaisia ampumaratoja joilla pystytään puolustusvoimien tarkoituksenmukaiseen ampumaharjoitteluun olevia rotuja ja tarkoituksen mukaista ampumaharjoittelua harjoittamaan

mutta erityisesti tällä on talouteen liittyvä kytkös ja siinä mielessä toivoisin että kun meillä alkoholipolitiikkaa jatkossa käsitellään ja olen kyllä ainakin puhemiehelle ja edelliselle pääsihteerille toiveeni asettanut ja myönteistä valoa saanut niin näissä asioissa jotka alkoholipolitiikkaan liittyvät sen lainsäädännön uudistusvaiheessa ehdottomasti pitää pyytää lausunnot myös talousvaliokunnalta ja maa ja metsätalousvaliokunnalta

erityisesti alkutuotannon osuus

meidän ei ole syytä kiistää missään tapauksessa näitä merkityksiä joita haitoilla on

nämä kaksi asiaa pitää erottaa toisistaan ja olen kyllä sitä mieltä että ehdottomasti harrastukselle pitää luoda mahdollisuudet

emme me niitä karkuun pääse millään ja minä olen tässä aistinut että me emme saisi nyt tukehduttaa tätä niin että meillä vain sosiaali ja terveysvaliokunta päättää meidän alkoholipolitiikasta tässä maassa

mutta olisiko niin että puolustus vaatii kyläkenttiä en ole kyllä siitä aivan samaa mieltä

kyllä se on tämän eduskunnan ja eri asiantuntijavaliokuntien oikeus tuoda siihen koko kulttuuriin ja koko alkoholipolitiikkaan oma näkemyksensä koska sillä on myös muita vaikutuksia

olisiko mahdollista ajatella niin että tällä uudella muutoksella voitaisiin lähentää markkinoita niin että meillä jää joku porras välistä pois jolloin tuottaja saa paremman hinnan tuotteelleen ja kuluttaja voi saada halvemmalla sen tuotteen jos tämmöinen mahdollistetaan

täytyy sanoa että kyllä tämä lisätalousarvio tämän työllistämisen ja siihen kohdistuvien tukitoimien osalta on suuri pettymys

jos tässä salissa aiemmin kun tätä keskustelua käytiin sanottiin että oppositiolla on taivastelua näissä puheenvuoroissa niin täytyy sanoa että oppositio ei taivastele vaan ymmärtää numeroita ja tekee sen perusteella johtopäätöksiä että meillä työllisyys on vain koko ajan vähentynyt

tehdään siitä toimivampaa helpompaa niin että se myös vaikuttaa siihen elinkeinoon enkä usko että humalahakuinen suomalainen lähtee ostamaan pienpanimosta vahvoja oluita

onko ministerin näkemyksen mukaan mahdollista että tämä voisi parantaa kuluttajan asemaa ja että se samalla voisi alkutuotannon osalta tuoda siihen kannattavuutta enemmän

ei semmoista ihmettä tulla näkemään

mikä on ministerin näkemys siihen voiko tällä olla vaikkapa lähiruokabisnekseen tavallaan paremmat mahdollisuudet kun luodaan isompia organisaatioita

hienoa että edustaja kiuru poimi sen oikean viestini mikä minulla siinä oli mutta kiurun puheenvuoro kuitenkin oli enemmän semmoisen harmaan synkän viitan pukeminen tämän asian ylle mikä ei ole oikea lähestymistapa

nyt jos ei meillä yrittäjyyden tukemiseen starttirahojen muodossa ole tahtoa tällä hallituksella joka pyrkii politiikkaansa korostamaan sillä kuinka yrittäjyyttä yrittäjyyttä ja taas yrittäjyyttä koetetaan tukea niin onhan se nyt kummallista että se kääntää selkänsä sille omalle politiikalleen

ja mikä sen hienompaa kuin se että me voisimme vaikkapa jossain vaiheessa pohtia sitä onko pienpanimoilla joilla on ravintola mahdollisuus myydä sieltä jossakin rajoitetussa määrin

tämmöinen verkossa tapahtuva markkinointi voi kehittyä niin että asiakas saa paremmin laajemman tuotantovalikon

ja kun nyt tänne korokkeelle tulin niin täytyy sanoa että toivotaan vaikka nyt salissa ei ole yhtään sosialidemokraattia jotka erityisesti vastustavat ravintoloitten alvin laskua alkoholien osalta että tätä keskustelua me voisimme käydä kehittävässä mielessä sillä minun mielestäni ravintolassa nautittu alkoholi on parempi kuin kotona ryypätty

ja mitä tämä mahdollistaa esimerkiksi hankintalakiin nähden tuleeko vaikkapa alueellisesta organisaatiosta mahdollisesti parempi ja kyvykkäämpi vastaamaan myös hankintaan ja sitä kautta ehkä ulkolaisen tuotteiston kanssa kilpailuedellytykset voisivat parantua vaikkapa nyt suomalaisessa kouluruokailussa sairaaloiden hankinnoissa ja niin edelleen

arvoisa puhemies

juuri niin

meidän pitää pystyä rohkeasti uudistamaan koko alkoholikulttuuria ja alkoholin käyttämisen kulttuuria

oikeastaan yhteen kokonaisuuteen tässä

on selvää että me tarvitsemme tässä maassa työllisyyttä mutta edelleenkään ei hallituksen tässä eikä myöskään aiemmissa talousarvioissa ole esitetty sitä mitenkä edistämme itse asiassa sitä biotaloutta taikka cleantechiä mihinkä hallituksella olisi hyvät mahdollisuudet kun me loisimme vaikkapa eri verojärjestelyin mahdollisuuksia siihen että uusia cleantechin innovaatioita voitaisiin luoda referenssilaitoksiksi ja sitä kautta luoda tähän maahan yrittäjyyttä mutta myös totta kai työpaikkoja

on todella tärkeää että nämä varoitustekstit tulevat mukaan

nyt vain pitää siinä ohjauksessa sitten huomioida se että se alueellinen koulutus keskittyy sen alueen teollisiin ja elinkeinovahvuuksiin

ei meillä varmasti ole mutta meillä on erilaiset järjestelmät jo nyt olemassa siinä että kuntoutetaan ihmisiä jotka eivät ole työelämään valmiita

senpä vuoksi oli oikeastaan ilahduttavaa että edustaja eerola nosti tämän asian juuri ja kristallisoi sen että olemme kahdessa eri asiassa

me haluamme tässä yhteiskunnassa tietää mitä meidän lapsemme syövät ja kun tällä hetkellä meidän alkuperäistuotantomerkinnät eivät koske lihavalmisteita haluan nyt inttää tässä vähän ministeriltä mitä tämä voi tarkoittaa koko meidän ruokaketjussa

ei se varmasti ole hyvä viinienkään osalta että ostat pullon vailla etikettiä ja haluaisit ehkä hyvän punaviinin ja saatkin feteascan kun kotona avaat sen pullon niin että kyllä tuotteen esittelyn suomisen pitää olla mukana

kyllä minä näen että satakunnan osalta siellä pitäisi olla ammattikorkeakoulussa ehdottomasti metallurgiaa elintarvikelinja jotain sellaista joka on vahvistamassa edelleen sen alueen luontaista vahvuutta eli olisivat mahdollisia nämä työpaikkaharjoittelut ja ammattiin valmistautuminen siinä luonnollisessa ympäristössä oppilaitoksen läheisyydessä

sitä on tällä hetkellä olemassa ja uskon että hakaniemessä ollaan samaa mieltä että järjestäytynyt yritys voi tulla sopimaan paikallisesti työehdoista niillä samoilla rakenteilla jos se perustuu siihen että toinen osapuoli on järjestäytynyt työntekijä ja se perustuu sopimiseen

mitä metsähallitus lakiin tulee niin tämä nyt näyttää sille että hallitus on sen päättänyt että tässä asiassa emme taivu edes kätilöitten edessä vaan nyt tämä viedään härkäpäisesti asiantuntijoidenkin mukaan ilman että tässä olisi eun kilpailulainsäädännön kanssa sellaista harmonian epätasa arvoa etteikö voitaisi jatkaa nykyisellään

jos silloin yleissitova työehtosopimus on siellä taustalla ja sen raameissa silloin työnantajat eivät ole erilaisessa asemassa ovat ne järjestäytyneitä taikka järjestäytymättömiä

tätä ei saa nyt tässä kohtaa unohtaa että se ohjautuvuus mitä tässä on mahdollista saavuttaa myös sitten katsotaan sen paikallinen elinkeinoelämän kannalta koska sen jos minkä pitäisi olla niin kuin yliopistokoulutuksessakin niitä vahvuuksia vahvistamassa joita alueella luonnollisesti on

se takaa sen luonnollisen oppimisympäristön ja opiskelijan kehittymisen mutta myös vahvistaa sitä paikallista

mutta kun tässä nyt niin tulee käymään niin me totta kai tarvitsemme tähän hetkeen tähän aloitustoimenpiteeseen mitä tapahtuu tämän lainmuutoksen myötä niin totta kai me

arvoisa herra puhemies

keskustelu on päättynyt p

valiokunta toteaa juuri oikein miten se on alkuvaiheessa että valtioneuvoston selonteko on kokonaisuudessaan kattava katsaus elintarviketeollisuuden nykytilanteeseen ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä uhkiin

he lisätalousarvion missä huolehditaan siitä että työntekijöiden eläkkeet pystytään turvaamaan jo tässä vaiheessa

ensinnäkin täytyy kyllä jaostoa kiittää siitä että se on näissä omissa päätösesityksissään tuonut juuri niitä keskeisiä asioita mitä myös valiokunnassa nähtiin ongelmallisiksi

selontekoa on siis tervehdittävä kiitoksin sillä se tulee oikeassa hetkessä ja korostaa suomalaisen elintarvikeketjun alkutuotannon elintarviketeollisuuden sekä kaupan vastuuta siitä mitä meillä tässä maassa tulevina vuosina tulee tapahtumaan

on päättynyt

olisin lyhyesti vielä arvoisa puhemies perustellut näkemystäni siinä että vaikka vasemmistoliitto ei katso suopeasti sitä että näitä rahoja siirretään sieltä ympäristöpuolelta nyt tähän toimintaan niin oma henkilökohtainen näkemykseni on kuitenkin se että kun me tiedämme että jos ei tätä rahaa nyt anneta niin toiminta loppuu todella nopeasti ja siihen sitten taas tarvitsisi olla jo lisää rahaa että tämmöistä hallittua alasajoa voitaisiin tehdä ja sitä en voi kyllä henkilökohtaisesti katsoa oikeaksi päätökseksi

en lähde väittelemään siitä kun faktaa on mistä nämä päätökset johtuvat ne ovat edellisen hallituksen tekemiä päätöksiä mutta haastan kyllä ministeriä ja hallitusta siitä että jos te laitatte kärkihankkeeksi biotalouden olisiko ollut järkevää katsoa hieman peruutuspeiliin ja miettiä kuinka näitä edellisen hallituksen tyhmyyksiä olisi voitu nyt korjata ja ainakin ohjeistaa niin että akatemian rahoihin olisi tullut selkeä peukalonjälki mihinkä sieltä rahoitusta laitetaan

kun me ajattelemme meitä suomalaisia ja meidän elintarviketurvallisuuttamme globaalissa kuvassa voimme todeta että suomessa nämä asiat ovat hyvällä tolalla

liian usein olemme saaneet lukea uutisista siitä minkälaisia elintarvike voisiko sanoa onnettomuuksia ja kriisejä maailmalta kuuluukaan

ehkä pahimpana ja koskettavimpana esimerkkinä on toistuvasti uutisoitu kiinalaisten lapsille vauvoille suunnattu äidinmaidonvastike joka on järkyttävä esimerkki ahneudesta ja siitä että ei ole välineitä joilla pystyttäisiin turvaamaan elintarviketurvallisuus

on pakko jatkaa tuota edustaja harakan listaa

oli hienoa että pääministeri pystyi aktiivisesti vaikuttamaan siihen että myös ek on nyt neuvotteluissa mukana ja koetetaan työmarkkinajärjestön kohdalta tehdä näitä ehdotuksia

sitä päätöstä edeltäen on pystyttävä perusteellisesti selvittämään asia niin että eduskunnassa kaikki voivat jos haluavat sitten ulkopuolisen asiantuntijan näkemykseen perustaa omaa kantaansa tehdä kesäkuussa niitä ratkaisuja sen suhteen onko jatkorahoitus oikein vai väärin

mutta toki täytyy myös todeta että on melko kohtuutonta väittää että kahden vuoden takainen merkittävä pelivaihdon väheneminen johtuisi siitä että nyt ollaan tekemässä tätä arpajaisveron muutosta

te siirrätte ansiosidonnaisen päivärahan leikkauksista jotka vievät työttömiltä saman verran suunnilleen rahaa suoraan työnantajien käyttöön ja ehdoitta

siinä on varmasti muita seikkoja ja totta kai taloudellinen taantuma vaikuttaa kaikkeen sellaiseen toimintaan missä ihmisten vapaa aikaan käyttämän rahan määrä vaihtelee sen oman taloudellisen tilanteen vuoksi

enkä voi olla toistamatta varapuhemies pekkarisen esille tuomaa näkemystä siitä voidaanko laitos laittaa uinumaan

piip ja niin edelleen

yhtä lailla pidän elintarviketurvallisuusuutisena sitä elintärkeät turvallisuus kää uutisena se että me voimme tietysti itse omana kansakuntanamme mutta myös tuolta pohjois amerikasta katsoa kuinka lihova kansa voi pahoin ja sairastaa

tämä ala työllistää erityisesti maaseudulla mutta myös ravikeskusten yhteydessä olevaa henkilöstöä sekä pelitoiminnassa että valmennuksessa ja sitä kautta antaa erityisesti näille mikroyrityksille joissa ehkä toteutuu tällä hetkellä uusista aloista kaikkein parhaiten naisyrittäjien voimakas esiin tuleminen

ottakaa nyt sellaiset ehdottomuudet käyttöön myös että tämä tasapaino lahjan antamisen mutta myös vaatimisen välillä toteutuu

toki se tarkoittaisi erittäin nopeita rajuja toimia myös henkilöstön lomautusta sekä urakoitsijoitten kanssa tehtävien sopimusten päättymistä jos se tarkoittaisi että se tehtäisiin nyt käytettävissä olevilla varoilla

tietysti voisi kysyä jos elinkeinoministeri täällä olisi kuinka meidän omistajaohjauksen valvonta on tässä kohtaa pitänyt

sillä on kaiken kannalta tässä yhteiskunnassa oma merkittävä vaikutuksensa

jos valtiolta on annettu tietyn verran rahaa toiminnan pyörittämiseen tietyksi ajaksi ja jos se nyt näyttää loppuvan jo niin sanotusti muutaman kuukauden jälkeen niin ehkä jossain on syytä sitten myös tarkastella ja perata tämäkin asia sinne kesäkuuhun mennessä

pelkästään ravipelien tuotoista tulevat tuloutukset eivät ole tälle lajille aivan totta sillä kyllä jokainen viljelijä jolla on riittävä hehtaarimäärä mikä eu tukisäädöksiin on laadittu saa oman tukensa ja suomenhevosilla on sitten myös omat alkuperäisrotuunsa liittyvät tuet

eli minun mielestäni tämän elintarviketurvallisuuden osalta meillä pitäisi olla välineitä myös tätä kautta tarttua markkinoinnin tuomiin ongelmiin

turvallinen elintarvike liikaa annosteltuna aiheuttaa terveydellisiä ongelmia

on kuitenkin selvää että jossakin vaiheessa on verojärjestelmää yhdenmukaistettava niin että alalla olevat pelituotot ovat yhdenmukaisessa järjestyksessä ja näin ollen ne ravien rinnalla olevat muut pelimuodot missä tuotetaan yhteiskuntaan lapsille nuorille kulttuurille ja muillekin rahoitusmahdollisuuksia ovat tämän harrastuksen kanssa samalla viivalla

käyty keskustelu on ollut hyvä yhtä pientä debatin poikkeusta huomioon ottamatta kun mentiin pikkuisen asian viereen syötiin vähän keskustelulta aikaa mutta olipa hyvä kuulla että myös kokoomuksessa nähdään se että se työn kustannustaso ei ole se kaikkein tärkein tässä meidän kilpailukykyasiassa minkä kyllä myös edustaja eestilä totesi

hevosenlihan kulutus on suomessa kasvanut ja hevonen on päässytkin lihoineen juuri sille arvostetulle paikalle mikä ihan oikein on

olisi kyllä ollut toivottavaa kun tässä tulee tämä suuri pelijärjestäjämuutos että tässä kohtaa olisi pystytty näkemään sen sisäänajo ja sen jälkeen tehty tämä muutos

mutta ministeri vapaavuori ei luvannut meille talouspoliittista ohjelmaa ja se jäi niin kuin pienenä surullisena aatoksena mieleeni

valitettavasti tuo ketju ei meillä toimi ja niinpä joudumme tuomaan kuljetettuja keskieurooppalaisia hevosia pitkiä teurasmatkoja tai sitten olosuhteista mistä emme voi olla sen lihan ja kasvattamisen alkuperästä millään lailla varmoja

arvoisa herra puhemies